siksi on tärkeää että myöskin kehityspoliittisissa tavoitteissa ohjelmissa huomioidaan riittävällä tavalla myös kehitysavun merkitys kriisinhallinnassa ja konfliktien ennaltaehkäisyssä

tämän allegro nimisen nopean junan pitäisi olla toimintavalmiina nyt tämän vuoden lopussa ja tietojen mukaan venäjän puolella tämä ratahanke on kunnossa siellä nopea juna jo toimii

miltä nyt näyttää arvoisa ministeri pystyykö suomi lunastamaan tämän kansainvälisen sopimuksen ja rakentamaan suomen puolen rataosuuden liikennöitävään kuntoon ajoissa jotta tämä liikenneyhteys saadaan vuodenvaihteessa käyntiin

niissä on yhä enemmän yhteistyötä ykn ja erilaisten alueellisten organisaatioiden kanssa kuten afrikan unionin euroopan unionin ja naton kanssa eikä ole enää niin tavattoman olennaista se kenen johdolla rauhanturvaoperaatioihin lähdetään

eli nyt kun otetaan huomioon nämä kustannukset voisi olla hyvinkin perusteltua tehdä nyt määräaikainen osallistumispäätös jota voitaisiin sitten tarkistella vuosittain ottaen huomioon tilanteessa ja operaatiossa tapahtunut kehitys

on parempi heidät sitoa eurooppalaisten arvojen jakamiseen ja siihen eurooppalaiseen demokratiakehitykseen myös ihmisoikeuksien osalta

hyvin tärkeää tietysti on se että jokaisella missiolla jos mahdollista on sitten ykn antama mandaatti ja sen takia näillä on selvästi toinen toisiaan tukeva rooli rauhanturvatoiminnassa

minäkin voisin palauttaa mieliinne vaikkapa ajan jolloin ulkoministeri väyrynen ja maahanmuuttoasioista vastannut paljon parjattu eila kännö asettivat hyvin tiukkoja rajoja maahanmuutolle ja silloin teidän suunnastanne kuului sitä ulkomaalaispolitiikkaa kohtaan erittäin kovaa kritiikkiä

mutta silti herää tavallaan nyt kysymys valko venäjän oppositio arvosteli voimakkaasti teidän esiintymistänne siinä oliko teidän esiintymisenne sellainen joka itse asiassa tuki lukashenkan linjaa

pidänkin tärkeänä että tähän operaatioon osallistuminen suhteutetaan suomen osallistumiseen sotilaalliseen kriisinhallintaan kokonaisuutena ja että eduskunnalle annetaan aina riittävä ennakkovaroitus mikäli tsadiin aiotaan jäädä useammaksi vuodeksi ja suuremmalla joukolla kuin nyt ollaan esittämässä

minusta on hyvä huomio että valiokunta korostaa sitä että yhteistoiminnan kehittämisen kannalta olisi perusteltua että yk voisi ottaa omissa joukkolaskelmissaan huomioon myöskin jäsenmaiden esimerkiksi eun ja naton johtamiin ykn mandaatilla toimiviin operaatioihin osoittavat voimavarat

lopuksi arvoisa puhemies ja myöskin arvoisa ulkoministeri toteaisin valtioneuvoston suuntaan että valiokunnan ja eduskunnan kannalta on hieman harmillista että valtioneuvosto tuo nämä operaatioihin osallistumista koskevat selonteot eduskunnan käsittelyyn tapaus kerrallaan ilman että eduskunnalle annetaan kokonaisvaltaista katsausta osallistumista koskevasta kokonaissuunnittelusta

ne liittyvät nimenomaan tähän määrään resurssikysymykseen sekä alaikäisten lasten tavallaan yllättävänkin suureen määrään suhteessa kokonaisuuteen

suomen kriisinhallintaan osallistumisen painopistehän on selvästi viime vuosina siirtynyt eu ja nato johtoisiin operaatioihin ja sen rinnalla totta kai kaikissa niissä järkevissä kohteissa missä voidaan sitten yk hankkeissa olla mukana tullaan olemaan

silloin on tärkeää pystyä edistämään resurssien lisäämisen kautta heidän identifikaatiotaan ja niitä ratkaisuja joita voidaan sitten rakentavan ja kestävän maahanmuuttopolitiikan ja ulkomaalaispolitiikan sisällä tehdä

tämä kiteytyy selkeästi muutamaan keskeiseen kohtaan ja eräs keskeisimmistä on tämän pitkän ajan torjuminen ja sitähän ei pystytä hoitamaan millään muulla kuin resurssien lisäämisellä

tämä vaan tarkoittaa nyt sitä että tosiasiallisesti valiokunnan käsittelyaikaa tulee jäämään noin viikko siis ensi viikko vaikka vastuun siirto eulta yklle on päivämäärän osalta ollut tiedossa jo pitkään

lopuksi vielä arvoisa puhemies totean sen että yhtä lailla on tärkeätä että meillä on selkeä visio siitä millä tavalla suomi tulee pitkässä juoksussa osallistumaan kokonaisuudessaan kriisinhallintaan minkä kaltaisilla alueilla meillä tulee olemaan toiminnan painopiste miten suuntaamme sen laadullisesti ja mikä on ennen muuta siviili ja sotilaallisen kriisinhallinnan välinen painopiste myös rahamielessä

tämä tarkoittaa suurta haastetta löytää sellaisia kohteita joissa suomi jatkaa ikään kuin rauhanturvaamisen suurvaltana kuten on sanottu

on aivan selvä asia että tämän täytyy jatkossakin olla suomen yk politiikan painopisteitä ja on selvää kun meillä on tällainen historia ja meillä on hyviä kokemuksia ja osaamista välitystoiminnasta että meillä on edelleenkin mahdollisuuksia kehittyä rauhanvälitystoiminnassa merkittäväksi kansainväliseksi tekijäksi ja tähän rinnalle nostaa myös tämä rauhanrakennustoiminta josta meillä on tietysti kirkkaimpana kruununa presidentti ahtisaaren nobel palkinto ja hänen kokemuksensa jota arvostetaan läpi maailman nimenomaan rauhanrakennustyössä

sehän on hyvin olennainen elementti myöskin koko ykn toiminnassa kun mietitään tätä kokonaisvaltaista lähestymistapaa konfliktien ennaltaehkäisemisessä

siksi näenkin että suomelle on tavallaan tarjolla sellainen suurempi strateginen rooli myöskin rauhanrakentajana esimerkiksi maatasolla tai jossakin temaattisessa kysymyksessä kuten valiokuntakin kiinnittää tähän huomiota ja siihen että meidän kannattaa tässä asiassa näyttäytyä vahvasti ja vaikuttaa myöskin siihen että suomi on aktiivinen euroopan unionissa yhteisen ulko turvallisuus ja puolustuspolitiikan aikana ja silloin eun rooli näissä rauhanturvaamisen ja rauhanrakentamisen rooleissa konfliktipesäkkeissä on erittäin merkittävä

puhemies

on muuten hyvä kuitenkin muistaa että hyvin harva maa on päässyt ja onnistunut korottamaan kehitysyhteistyömäärärahojaan näiden talouden taantuman vuosien aikana

tämä on ollut meillä tälle vaalikaudelle johdonmukainen ulkoasiainvaliokunnan kanta joka on toistettu kaikissa yhteyksissä ja siksi tästä ei tule tinkiä

hyvä asia on nähdä myöskin kehityspolitiikan painopisteissä köyhyyden ilmastonmuutoksen ja ruokakriisin välinen yhteys

jos emme pysty yhtä palikkaa näistä korjaamaan niin emme pysty korjaamaan koko kokonaisuuttakaan ja sen takia kehityspolitiikan johdonmukaisuutta täytyy peräänkuuluttaa sen vaikuttavuutta hakea ja johdonmukaisuutta hakea sillä tavalla että ne kohdennetaan aloille joilla saadaan merkittävin lisäarvo köyhyyden vähentämiseksi ja samalla profiloidutaan tavallaan sellaisilla aloilla missä suomi pystyy pienenä maana parhaiten toimimaan

haluan osoittaa tämän toisaalta ministeri braxille ja myöskin pääministeri vanhaselle

sopii kysyä onko hallitus tähän tyytyväinen ja löytyykö keinoja millä me voisimme lisätä eu vaalien äänestysprosenttia esimerkiksi lisäämällä äänestyspaikkoja siis sekä ennakkoäänestyspaikkoja että varsinaisen äänestämisen paikkoja

ja mitä mieltä te ministeri brax olette siitä pitäisikö tiedotusvälineillä olla joku tämmöinen itsesääntelyn periaate jotta henkilökohtaisia gallupeja ei tehdä enää niin lähellä vaaleja niin kuin nyt tehtiin

hänhän esitteli sen eun kehitysministereiden kokouksessa

arvoisa pääministeri nyt kun euroopan uusi parlamentti alkaa järjestäytyä tähän liittyy myöskin uuden komission valinta ja nyt uudistan sen kysymyksen josta hallitus on aikaisemmin kantansa ilmaissut

eli siksi on tärkeää että näiden toimijoiden kehityspolitiikkaa koskevat arvot ja tavoitteet ovat mahdollisimman yhteneväiset ja siksi on tärkeätä että tämän aloitteen ideana on tiivistää vuoropuhelua kehityspolitiikan haasteita sekä luoda pohjaa laajemmalle yhteistyölle yhteisten arvojen edistämiseksi ja päämäärän saavuttamiseksi

ministeri väyrynen kertoi suomen käyneen keskusteluja brasilian kanssa kolmikantayhteistyöstä mosambikin maataloussektorilla ja nosti tässä yh teydessä esiin laajemman yhteistyömahdollisuuden eun yhdysvaltojen ja brasilian kesken afrikassa

eli tämä olisi hyvin johdonmukainen konkreettinen avaus siihen suuntaan mitä ulkoasiainvaliokunta tällaisena maakohteena tai temaattisena hankkeena tässä omassa mietinnössään myöskin esittää

arvoisa herra puhemies

lopuksi arvoisa puhemies totean vaan sen että oli hyvä että tässä jo valiokunnan puheenjohtaja avasi myöskin tämän suomen turvaneuvostokampanjakysymyksen joka on suomelle ilman muuta erittäin merkittävä yk politiikan painopiste juuri nyt ja siksi olemme kantaneetkin valiokunnassa huolta siitä että ministeri osoittaa riittävästi resursseja riittävästi voimavaroja sen kampanjan käymiseen koska sen turvaneuvostojäsenyyden saaminen ilman muuta nostaisi taas suomen yk kontekstissa sellaiseksi toimijaksi mikä historia meillä aina yk politiikan aktiivisena jäsenenä ja toimijana on ollut

viikon aikana on tullut kaksi aika vakavaa koulukiusaustapausta esiin ensin joensuussa ja tämän päivän lehdet kertovat tästä viikin tapauksesta jossa yhtä kahdeksasluokkalaista oppilasta kiusattiin kaksi kertaa

kyllä yhdyn täysin ed

koulut sanovat että puuttuu välineet ja arvoisa ministeri nyt ei riitä se että suomi sai eurooppalaisen palkinnon kiva koulu järjestelmästä jolla on pyritty koulukiusaamisen vähentämiseen ja rikosten estämiseen kouluissa

keskustelitteko te siellä afganistanin kysymyksestä ja syntyikö siinä mahdollisesti jotain sen kaltaista uutta näkökulmaa joka tarkoittaa sitä että suomen myöskin afganistanin vaalien jälkeen olisi harkittava uudelleen afganistanin panostusta esimerkiksi joukkojen lisäämisen osalta siellä

mitä hallitus aikoo asiassa tehdä

se liittyy hyvin keskeisellä tavalla suomen panokseen ja koko tähän kriisinhallintaan mitä tehtäviä on tällä hetkellä maailmalla

arvoisa herra puhemies

kanervan analyysiin etyjin tilasta

kanerva toteaa sen että tällä vaalikaudella ei itse asiassa ole löydettävissä parlamentaarisen yleiskokouksen puolelta mitään merkittäviä uusia avauksia

näinhän se asia valitettavasti on ollut

siitähän me näimme jo esimerkkejä tämän toimintakertomuksen kuvaamana aikana siis viime vuonna koska kansainvälinen finanssi ja talouskriisi nousi äärimmäisen näkyvästi esille myöskin sillä tavalla että niistä seuraamuksista olisi voinut syntyä merkittävä globaali eurooppalainen turvallisuusriski

arvoisa herra puhemies

tämä on tavallaan silloin keskeinen osa myöskin sitä että etyj on järjestörakenteessa oikea paikka pohtimaan nimenomaan tätä kysymystä euroopan unionin ja varsinkin naton rinnalla

minusta on ollut hieno nähdä että laidasta laitaan täällä kuitenkin selkeät viestit eri ryhmistä tulevat tämän hankkeen osallistumisen puolesta

johtopäätös tästä on myöskin se joka on vastauksena tähän venäjän toiveeseen käsitellä presidentti medvedevin ehdotusta uudesta eurooppalaisesta turvallisuusarkkitehtuurista

ehkä ministeri voi sitten vielä tätä kommentoida voisiko tässä nyt ollakin sellainen lähestymistapa että tekisimme määräaikaisen päätöksen selkeästi ja tuonnempana arvioisimme sitä asiaa edelleen

eli talous ja finanssikriisistä ja toisaalta sitten energiakysymyksistä puhuttiin myöskin erittäin paljon

tämä on selkeästi yk hanke mutta nythän meillä on paljon erilaisia kriisinhallintamissioita joissa toimijana on joko nato päätoimijana tai eu yk jotka yhdessä näitä muotoilevat

dublinissa pidettiin jopa teemakonferenssi jonka aiheena oli tuolloin hyvin ajankohtainen maailmanlaajuinen talouskriisi ja myöhemmin lokakuussa pidettiin sitten tämä energia turvallisuus ja ympäristökonferenssi

kumpikin osoitti että näissä oli hyvinkin paljon ainespuuta sille dialogille mitä mielestäni etyjin puitteessa täytyy voida sitten käydä

eli näistä voi syntyä sitten lisäarvoa

kanerva täällä kaipasi

sillä on jo ennalta ehkäisevää merkitystä mitä sillä on koko etyjin perustamisessa aikanaan ollut

uusia välineitä yhteistyöhön viranomaisten koulun vanhempien kanssa ja juuri tätä asennekasvatusta että uskalletaan siihen puuttua ja ennalta ehkäisevällä tavalla

mutta avainkysymys on juuri tässä se kyetäänkö tällä rakenteella ja kykeneekö tämä parlamentaarinen yleiskokous tuomaan lisäarvoa eurooppalaiseen turvallisuuteen pyrkiikö se ja pystyykö se edistämään ja vahvistamaan sitä

tämä on se iso haaste ja sen takia tälle pöydälle pitää pystyä tuomaan sellaista poliittista merkittävyyttä ja painoarvoa omaavia asioita mitä parlamentaarisen yleiskokouksen piirissä tulisi voida käsitellä

lopuksi totean vaan arvoisa puhemies sen että kyllähän tämä etyjin osallistuminen vaalitarkkailuun öö kun arto arvon ja on arvo sinänsä ja se on merkittävää koska parlamentaarikot tuovat vaalitarkkailuun aina uuden ulottuvuuden ammattitarkkailijoiden rinnalle ja suomalaisten kokemukset ovat tästä viime vuoden ja tämänkin vuoden tammikuussa ukrainan presidentinvaaleissa pidetystä tarkkailusta olleet selkeästi positiiviset

toivoisin että vastaatte myöskin näihin koulukiusaamistapauksiin jotka täyttävät selkeästi pahoinpitelyn tunnusmerkit mutta tekijät ovat alaikäisiä

mitä suunnitelmia näiden tapausten estämiseksi teillä on

parlamentaarikot tuovat sellaisia näkökulmia siihen vaalitarkkailutyöhön jota ammattitarkkailijat eivät välttämättä pysty tuomaan ja sen takia etyjin puitteessa olevaa vaalitarkkailutoimintaa on syytä jatkossakin jatkaa

venäjän presidentin päätös asettaa uusia entistä laajempia rajoituksia ulkomaalaisten maanhankintoihin on herättänyt paljon hämmennystä ja hämmästystä suomessa ja laajemminkin kansainvälisesti

tämä on sikäli outoa että tämä on selvästi vastaan venäjän pyrkimyksiä lähentyä euroopan unionia oikeusvaltiokehitystä ja toisaalta myöskin pyrkimystä wton jäsenyyteen

nyt kysynkin

millä tavoin tässä asiassa aiotaan edetä kahdenvälisissä keskusteluissa suomen ulkopoliittisen johdon ja venäjän johdon välillä ja toisaalta millä tavoin suomi aikoo vaikuttaa euroopan unionin venäjä politiikan muotoilussa siihen että tämä vastavuoroisuus toteutuu venäjän ja kaikkien euroopan unionin jäsenmaiden välillä

edessämme oli euron vakauttaminen ja euroopan talouden ja työllisyyden pohjan pelastaminen missä onnistuttiin nopealla päättäväisellä ja vastuullisella toiminnalla

tämän jälkeen päätettiin käytännössä yhden viikonlopun aikana tilapäisestä unionin toimielinten ulkopuolelle luodusta euroopan rahoitusvakausrahastosta ja mekanismista jolla estettiin euroopan rahoitusjärjestelmän romahtaminen

tässä ratkaisussa ei ollut kyse yhteisvastuusta ja muiden valtioiden velkojen maksamisesta vaan ennen kaikkea omasta meidän suomalaisten edustamme ja itsesuojelusta yhteisvaluuttamme vakauttamisesta ja sen myötä työpaikkojen turvaamisesta sekä yritysten toiminnan ja rahoituksen jatkuvuudesta

euroopan rahoitusjärjestelmien romahtaminen olisi merkinnyt viennistä riippuvaiselle suomelle työttömyyttä ja epävakaata arvaamatonta talouskehitystä

voin tunnustaa akt osallistui minun erääseen vaaliseminaariini mtk taas ei

kimmo kiljunen kun te olette täällä nyt avoimella tuulella tänään haluan kyllä muistuttaa että kun lukee tällaista aviisia nimeltä kiljusen herrasväki joka ilmestyy aina silloin tällöin erityisesti vaalien alla niin kyllä siellä niiden juttujen väliin on mahtunut kovin paljon ilmoituksia jotka eivät ole ammattiyhdistysliikkeen ilmoituksia vaan nimenomaan rakennusliikkeiden ilmoituksia kaikkien merkittävien rakennusliikkeiden jotka pääkaupunkiseudulla toimivat

vaikka kyse on pörssiyhtiöstä kyse on myös valtionyhtiöstä ja sen takia tämä yhteiskuntavastuu kohtuuden ja oikeudenmukaisuuden periaate tietysti tässä korostuu ja silloin tullaan hallintoneuvoston rooliin

arvoisa puhemies

voin kyllä kysyä myöskin tässä keskustelussa jossa puhutaan vaalirahoituksen ja poliittisen päätösvallan välisistä suhteista ja vaikutusyrityksistä

teille onkin hyvä muistuttaa filosofi konsta pylkkäsen sanoin että kaikista paras ja imelin viisaudenlaji on jälkiviisaus

salolaisen esiin nostama henkilöstöproblematiikka johtuu myös siitä että voidaan kysyä onko meillä enää tavallaan sitä perinteistä rauhanturvaamista siinä muodossa kuin sitä aikanaan suezilta alkaen oli

te olette myöskin ollut keskeinen kuntapoliittinen päättäjä vantaalla ja vaikuttamassa myöskin kaavoituspäätöksiin joten eiköhän näilläkin rakennusyrityksillä ole ollut joku tarkoitus sillä että ne ovat halunneet ilmoitella teidän vaalilehdessänne ja sen kautta tukea teidän valintaanne eduskuntaan ja keskeisiä tehtäviä myöskin vantaan kunnallispolitiikassa

tällä hetkellä tätä valtaa ei ole ja tästä avautuu nyt tämä keskustelu siitä mitkä ovat ne työkalut joilla hallintoneuvosto tätä hallituksen valvontaa voi tehdä

siellä on sotilaallista ja siviilikriisinhallintaa ja sen takia painopiste tavallaan siirtyy kohti rauhanvälitystoimintaa ja rauhanrakentamisen toimintaa